laki sasi voin vain muutamassa latureita

silkkiä käsiteltävä niin täytyy sanoa että niiden ympärille paljosta kysymys ei silloin käytetään puheenvuoron vain pöydällepano aivan oikein keskustelu päättyi

hyväksyttäneen hyväksi työtä eri tapana käydä neljäs kolmelta kaksituhattakuusitoista pidettävään täysistuntoon kertosäe täysistunto perjantaina neljäs kolmannetta kaksituhattakuusitoista kello kolmetoista

arvoisa puhemies

ei vakuuksia ei todellista sijoittajavastuuta

arvoisa puhemies

verotulotiedot on viime vuodelta taas julkaistu ja kyllä kun niitä vähänkin silmäilee vaikka sivusilmälläkin on selvää että suurituloisilla olisi varaa maksaa veroja enemmän kuin hallitus esittää mutta hallitus keventäisi suurituloisten verotusta

sillekin löytyisi varmasti monta esikuvaa tästä salista

hallitus panostaa suurituloisiin velkarahalla

me panostamme palveluihin ja valtionvelan maksuun

arvoisa puhemies

eli en pidä riittävänä sitä että muutama ministeri sen kuittaa ja kansallisesti tärkeää strategista omaisuutta myydään ulkomaille eun ulkopuolelle näin iso määrä

heillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin maksaa heille jää maksumiehen rooli ja kohtuullista olisi että eduskunta tämän kaupan vielä huolellisesti läpi kävisi ennen kuin se lopullisesti hyväksytään

varmasti on niin että meillä on potentiaalia tällä alalla aika paljon ja toivoisin että myös kotimaisia toimijoita tulisi yhä enemmän kaivosteollisuuteen

toivon että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan tästä väkevät kirjaukset ja myös suomi hyötyy niistä luonnonrikkauksista mitä meillä on entistä enemmän

mutta lakimuutos tarvittiin jotta luonnonarvot ja ihmisarvo ja omistukseen liittyvät arvot turvataan entistä paremmin ja myös ainakin oman vaalipiirini uudenmaan kannalta on merkityksellistä että myöskin näistä uraanikaivoksista tuli kirjaukset

esimerkiksi askolassa tai nummi pusulassa oli huomattava kansalaiskritiikki näitä uraanikaivoshankkeita kohtaan ja on hyvä että nyt tulee selkeämmät säännöt ja kunnille mahdollisuus halutessaan kieltäytyä ottamasta uraanikaivoksia omalle alueelleen

arvoisa puhemies

vaikka ihmisoikeuspolitiikka käsitetään usein asiaksi joka ei koskettaisi suomea demokraattisesti toimivan oikeus ja poliittisen järjestelmämme vuoksi tulee muistaa että ihmisoikeuspolitiikka on keskeinen osa hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittista toimintaa

euroopan neuvoston rooli on erittäin olennainen ihmisoikeuksien edistämisessä

siksi on tärkeää että suomi osallistuu jatkossakin sen toimintaan ja sitoumusten toimeenpanon seurantaan

euroopan neuvoston ihmisoikeustavoitteet ja niiden toimeenpanoa tukevat instituutiot ovat luoneet pohjan ihmisoikeuspolitiikan myönteiselle kehitykselle koko euroopassa

sen vuoksi arvoisa puhemies valtio neuvoston on syytä varmistaa riittävät resurssit ja käytännön edellytykset uusien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ratifioimiselle

luonnollinen jatko selonteolle olisi kansallisen toimintaohjelman laatiminen suomen perus ja ihmisoikeuksien toteuttamisesta sillä selonteko ei käsittele voimavarojen kohdennusta suomen ihmisoikeuspolitiikkaan

konkretiaa tarvitaan on kyse sitten saamelaisista ikäihmisistä asunnottomista tai vaikkapa mielenterveysongelmien kanssa kamppailevista ihmisistä

arvoisa puhemies

monissa eun ulkopuolisen euroopan maissa heikot valtiorakenteet ja kärjistynyt keskustelu sekä niin sanotut vihapuheet hidastavat ihmisoikeuksien toteutumista

kansainvälisen toimintaympäristön kuvaus on toki tärkeää mutta hyvin olennaista olisi pitää yllä keskustelua maailmalla esiintyvistä epäkohdista kuten vaikkapa lähi idän ongelmista tai euroopan romanien asemasta

huippukokouksessa tehdyt päätökset tuntuvat lähinnä tekohengitykseltä joka antaa jonkinlaisen ensiavun mutta ei välttämättä riitä pitkäaikaishoitoon saati tervehtymiseen

eu on ihmisoikeuspoliittisista kanavista suomelle hyvin tärkeä

hoidettavina ovat kaikki euromaat olivat ne hoitaneet asiansa tai eivät

arvoisa puhemies

suomessa ongelmat ovat pitkälti kulttuurisidonnaisia

asenteisiin tulee saada muutos

se on varmasti pitkä ja kivinen tie mutta ei mahdoton

edes euroalueen hajoaminen ei ole aivan poissuljettua

sitä edesauttavat kasvatus ja koulutus

ensiarvoisen tärkeää olisi että suuret riskiryhmään kuuluvat maat kuten italia espanja ja ranska todella laittaisivat taloutensa nyt jämäkästi ja jämerästi ja ripeästi kuntoon

imfn roolin vahvistaminen saattaa olla tietyillä ehdoilla perusteltua mutta sekään ei välttämättä riitä rauhoittamaan tilannetta

päätöksiä jotka todella toimisivat aivan konkreettisesti tässä ja nyt ei tehty

sen sijaan päädyttiin rustaamaan uutta hallitustenvälistä taloussopimusta ja pysyvän vakausmekanismin evmn muutoksia joilla on vaikutusta käytännössä vasta kaukana tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

välikysymyksellään perussuomalaiset ovat ottaneet esille useita olennaisia epäkohtia hallituksen harjoittamassa euroalueen talouskriisiä koskevassa politiikassa

uskottavuusongelmia lisää myös hallituksen lähinnä pääministeri kataisen ja valtiovarainministeri urpilaisen suhtautuminen tähän pysyvään vakausmekanismiin

onko suomi mukana vai ei

ihmettelen myös sitä että pääministeri katainen ei täälläkään vielä selvästi vastannut miksi hän ei tätä osaa yksinkertaisesti kaatanut tästä sopimuksesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ei voi hyväksyä toimenpiteitä jotka veisivät jälleen kohti uusia yhteisvastuullisia finanssipoliittisia toimenpiteitä

en näe oikeudenmukaisena suomalaista veronmaksajaa kohtaan että alkaisimme esimerkiksi pääomittaa muiden maiden pankkeja eri välineitten kautta tai operoida jälkimarkkinoilla

sen avulla uudet tukivirrat voitaisiin lopettaa ja se myös kannustaa yli varojensa eläneet maat elämään sillä rahamäärällä joka niillä oikeasti on käytettävissään

tämä on paikoin kaunis kuin kesäpäivä

siellä uudistetaan ja kehitetään ja turvataan erilaisia asioita

mutta sitä en ymmärrä miksi tämä ohjelman teksti ja lopussa oleva liite ovat kuin eri maailmasta

ja sitten liite

kymmeniä muita esimerkkejä valitettavasti löytyy

tasa arvo on sekä naisten että miesten asia ja on asioita missä tasa arvoa pitää korjata naisten osalta ja asioita missä sitä pitää korjata miesten osalta

eduskunnan piskuinen miesverkosto edustaja uotila muutamat muut ovat täällä muun muassa tätä asiaa pitäneet esillä jo pidemmän aikaa

kiitos teille siitä

mutta sen sijaan arvoisa puhemies haluaisin nostaa tässä esille kuitenkin tälle asialle sukua olevan kysymyksen joka liittyy eettisiin asioihin ja vanhemmuuteen myöskin elikkä kysymyksen sijaissynnytyksistä

eli kysymys on siitä että jos naisella on vaikkapa sairaus mikä estää häntä synnyttämästä niin voisiko olla mahdollista käyttää sijaissynnyttäjää tällaisissa ta pauksissa jos löytyy sijaissynnyttäjä joka on vapaaehtoisesti halukas siihen ja viranomaisluvat voitaisiin järjestää sille myöskin

nykyinen lainsäädäntöhän meillä tämän valitettavasti kieltää ja nyt tähän tilanteeseen apua hakevat äidit joutuvat hakemaan apua ulkomailta käytännössä sitten kuka mistäkin ja kuka milläkin tavalla

eettisten asioitten neuvottelukunta on tämän asian suhteen kyllä toivonut että asiassa mentäisiin eteenpäin ja moni muu taho vaikkakaan tämä nyt ei varmastikaan valtavan suurta joukkoa ihmisiä kosketa mutta se on heille kuitenkin hyvin tärkeä asia

olen ymmärtänyt että hallitus ei kuitenkaan ole tuomassa esityksiä tässä asiassa eduskunnan käsittelyyn

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

elämme valitettavasti ainakin jossain määrin poikkeuksellisia aikoja mitä tulee ulko ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen

toki oikein pitkässä historiassa ei tässä mitään poikkeuksellista ole mutta kuitenkin kun tässä on kohtalaisen hyväänkin kehitykseen ehkä jo ehditty tottua euroopassa on surullista että tällä hetkellä päällä on jännitteinen tila

ennen muuta tämä ukrainan kriisi kaikkine seurannaisvaikutuksineen on totta kai se mikä tässä huolenaiheena on ja on toivottavaa että tilanne saadaan rauhoitettua ja tolkulle tolalle mahdollisimman pian

sillä minkälaiset välit venäjällä ja eulla on on iso merkitys myöskin suomen kehitykselle taloudellisesti mutta myös laajemminkin

ei riitä että sitä tehdään pelkästään brysselin kautta tarvitaan myös kahdenvälistä diplomatiaa ja vuorovaikutusta ja tässä presidentti niinistö on tehnyt mielestäni aivan hyvää työtä

monesta pitää näinä aikoina säästää kun maan talous on huonossa tilassa ja muutama vuosi tässä on jo oltu nollakasvun tai pakkasenkin puolella valitettavasti

se tarkoittaa sitä että sieltä täältä pitää napsia pois mutta toivoisin kyllä että tämä maanpuolustus olisi siellä viimeisten joukossa mistä säästöjä tehdään ja mieluumminkin lisäresursseja siellä moneen kohtaan tarvittaisiin

on selvää kun ilmaliikenne on kasvanut aivan lähituntumallamme että esimerkiksi ilmavalvonnan resursseja täytyy silloin vahvistaa elikkä tilanteeseen täytyy reagoida

hyvä että kertausharjoitusten määrään tulee nyt hieman korotusta mutta sielläkin enemmän lisätarpeita on ja tässä päivän debatissa on tullut jo monta muutakin asiaa esille missä on selviä tarpeita mihin tämä budjetti ei kyllä vielä läheskään kaikkiin vastaa

arvoisa puhemies

olisi mukava että tuosta tapahtumasta joskus päästäisiin eroon sitä myötä että meillä ei enää asunnottomuuden ongelmaa olisi mutta valitettavasti se tuntuu olevan ja pysyvän

on myös mielenkiintoista keskustelua käyty suomiruotsi puolustusyhteistyöstä ja itse kannustan suhtautumaan siihen avaralla tavalla

myönnän että siinä jotakin yritystä hallituksellakin on mutta tulokset eivät valitettavasti ole riittäviä ja kovasti kannustan että pidätte tämän ongelman mielessä ja esitätte edelleen uusia toimenpiteitä jotta tätä ongelmaa voitaisiin purkaa

no itse suhtaudun ihan myönteisesti siihen että ainakin selvitetään se mitä kaikkea yhteistyötä voisi olla tekeillä ja tämäntapaista selvitystyötähän sinällään on käynnissäkin ja toivottavasti siinä voidaan joitakin konkreettisia askelia ottaa sitten eteenpäin